päädytään tilanteeseen jossa tulevaisuuden koulutuksen ja koko yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa ohjaavat leikkaukset vision ja tavoitteiden sijaan

todellinen uudistus niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa lukiossa ammatillisessa koulutuksessa kuin korkea asteen koulutuksessa ja tutkimuksessakin lähtee panostuksista

arvoisa herra puhemies

korkeakoulutuksella ja tutkimuksella on korvaamaton rooli luodessamme kestävämpää yhteiskuntajärjestelmää ja kehittäessämme vientipohjaamme sekä uusia ideoita yrityksiä ja työtä

tutkimus ja opetus ovat myös osa sitä sivistystä johon yhteiskuntamme arvot sananvapaus sekä kehittyvä ja osallisuutta luova demokratia nojaavat

arvoisa rouva puhemies

selonteko ansiokkaasti nostaa esille näiden tämmöisten ikään kuin pysyvämpien arvojen ja periaatteiden merkityksen kun puhutaan pitkäjänteisestä kehitysyhteistyöstä ehkä arvojen jotka kantaisivat yli hallituskausien

olisin kysynyt ministeriltä miten tätä suuntaa voitaisiin vahvistaa ja jatkaa koska se on varmaan aika jaettu käsitys että mitä enemmän meillä on painopisteiden vaihtelua tai rahoituksessa ikään kuin isoja muutoksia niin se heikentää sitä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta

yksi mahdollinen malli tähän olisi esimerkiksi belgiassa ja ranskassa oleva kehitysyhteistyölaki missä ikään kuin linjattaisiin tietyt pääperiaatteet joiden pohjalta sitten kehitysyhteistyötä tehdään ja aina sitten vallassa oleva hallitus tietenkin pystyisi siihen tuomaan niitä omia painotuksiaan

miten hallitus katsoo että aiotte näiden mittavien leikkausten keskellä varmistaa koulujen resurssit jotta he voisivat vastata tähän tarpeeseen

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt turvapaikanhakijoiden oikeusavusta ja nimenomaan yhteistyön hengessä

eli jos me olemme aikaisemmin katsoneet että se toteutuu nimenomaan tämmöisen henkilökohtaisen avun kauttani miten estämisessä ryhmätilanteissa se kautta niin toivon että otetaan huomioon miten me esimerkiksi tämmöisessä ryhmätilanteessa sen varmistamme

arvoisa herra puhemies

yhdymme edellä esitettyyn epäluottamuslauseeseen

olisin kysynyt millä tavalla tätä mallia ikään kuin rakennetaan tai onko esimerkiksi jotain pohjoismaista vertailua että olisi siirrytty jonkinlaiseen toiseen malliin niin että siellä kuitenkin oikeusavun ja oikeusval tion arvot säilyisivät että meitä eivät pelkästään säästöt ikään kuin ohjaisi sitten väärään suuntaan

siinä on aika pitkä tämä valmisteluprosessi ja nyt on muun muassa tullut tämä aito avioliitto kansalaisaloite ja ihmiset ovat vähän huolissaan siitä tuleeko se vaikuttamaan tämän tasa arvoisen avioliittolain valmisteluprosessiin eli jos ministeri voisi sitä vielä lyhyesti myöskin avata

kiitos

arvoisa puhemies

tahdon ensinnäkin kiittää hallitusta toukokuisesta lisätalousarviopäätöksestä ohjata kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot tällä hallituskaudella kansainväliseen kehitys ja ilmastorahoitukseen

perussuomalaiset nostivat esiin vastalauseessaan myös ettei ole oikein että diktatuurit ja muuten epädemokraattiset hallintomuodot käyttävät kehitysapurahoja asehankintoihin tai muuhun sotavarusteluun

konkreettisesti tämä tarkoittaa että suomen kehitysyhteistyöllä ja politiikalla tuetaan aiempaa enemmän sitä että köyhimmät ihmiset tuntisivat oikeutensa ja kykenisivät niitä myöskin puolustamaan

perussuomalaiset vaativat aivan oikein et tä kehitysyhteistyömäärärahoilla tulee hankkia koulutusta maksaa vuosien mittaan kertyneitä ylisuuria velkoja kehittää köyhien alueiden infrastruktuuria sekä toimeliaisuutta omavaraisuutta tukevaksi

samoin opetusalan tukea kansainvälisten aloitteiden kautta vahvistetaan useammalla miljoonalla eurolla

arvoisa puhemies

muut pääteemat ovat ihmisoikeuksia edistävä demokratia ja oikeusvaltio inhimillinen vihreä talous ja luonnonvarojen hyvä ja kestävä hallinto

lisäksi lähiaikojen toimintaprioriteeteiksi on valittu korruption vastainen toiminta hauraat valtiot verokysymykset köyhien ihmisten toimeentuloa palveleva ja taitoja luova liiketoiminta kestävä resurssitehokas demokraattinen luonnonvarojen hallinta metsä sekä vammaisten ja muiden erityistarpeita omaavien koulutus

arvoisa puhemies

presidentti niinistön kultaranta keskustelun yhteydessä muun muassa presidentti totesi että kehittyvien talouksien kanssa tehtävässä työssä ajaa tärkeysjärjestyksessä talous ihmisoikeuksien ohitse

itse tähän vastalauseeseen

ihan aluksi haluan todeta että me emme myöskään halua vastalauseella millään tavalla ottaa kantaa uskonnollisten yhdyskuntien mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan toimintaansa tai sisäisiin asioihinsa

emme halua myöskään tällä vastalauseella millään tavalla loukata kenenkään yksittäisen ihmisen uskonnollista vakaumusta tai arvomaailmaa jota omassa elämässään toteuttaa

muutenkin kultaranta keskustelun yhteydessä tästä samasta aiheesta kuultiin useampi samansuuntainen kommentti ja aika usein kaupan ja kehityksen välisestä suhteesta puhuttaessa painotetaan että vain talouskasvun kautta voidaan vähentää köyhyyttä ja sen vuoksi kaikki voimavarat tulisi käyttää ensisijaisesti talouskasvun edistämiseen jonka sivutuotteina myös ihmisoikeudet ja demokratia kehittyvät

suomella on erittäin pitkät tasa arvon perinteet sekä itsenäisenä maana mutta myöskin pohjoismaisessa tasa arvokontekstissa ja tasa arvokäsityksessä ja nyt jos me katsastelemme tasa arvoista avioliittolakia ja mitä muissa pohjoismaissa on tapahtunut on selvää että tällä hetkellä suomi on viimeinen ja ainut pohjoismaa joka ei ole vielä tehnyt tätä päätöstä ja hyväksynyt tasa arvoista avioliittolakia

itse ajattelin sitä että kun me tuomitsemme tässä salissa rasismin niin on tärkeätä että me pidämme huolta juuri siitä että se ei jää ikään kuin semmoiseksi ulkokultaiseksi toteamukseksi tai ajatukseksi että kun meillä ei nyt ole tässä yhteiskunnassa vielä sitä rasismia niin nyt kun me sanomme ei niin se ei tänne rantaudu

tuolla on valtava määrä ihmisiä jotka altistuvat sille rasismille päivittäin ja se tekee heidän elämästään tällä hetkellä kamalaa tai se täyttää heidän elämänsä väkivallasta tai ikään kuin sellaisesta tunteesta että tässä yhteiskunnassa ei ole mahdollista edetä

aika usein näissä kehittyvissä maissa todellisuus on kuitenkin sitä että siitä vauraudesta mikä on saavutettu nauttii hyvin kapea osa kansasta ja edelleen samalla maalla on samat valtavat mittasuhteet ja ongelmat kun puhutaan köyhyydestä koulutuksen puutteesta demokratian ja hyvän hallinnon puutteesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta

keskustelussa on tietenkin hyvä muistaa että nyt oikeastaan ei puhuta suoraan avioliittolaista vaan näistä muista laeista mihin tämä avioliittolaki joka on jo hyväksytty tulee vaikuttamaan

nykyinen lainsäädäntö sulkee samaa sukupuolta olevat parit avioliiton ulkopuolelle mitä ei voida pitää enää nykypäivänä hyväksyttävänä ottaen huomioon yhdenvertaisuusperiaatteen ja tämän johdosta meidän vastalauseessamme esitetään että ne hyväksytään uusi avioliittolaki tai muutetaan avioliittolakia niin että kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voisivat tulevaisuudessa solmia avioliiton

mielestäni esimerkiksi kehitysyhteistyöministeri heidi hautalan ja eurooppa ja ulkomaankauppaministeri alexander stubbin yhteinen team finland matka sambiaan ja tansaniaan tämän vuoden toukokuussa osoitti että ainut tie ei ole ikään kuin tämmöinen vastakkainasettelu tai jokotai vaan näitä asioita voidaan myöskin edistää yhdessä ja toivon että tulevaisuudessa suomi yhä enemmän panostaisi tällaisiin hankkeisiin missä tehdään kehitysyhteistyötä ja ulkomaankauppaa etsitään niitä uusia alustoja ja tilaisuuksia mahdollisuuksia edistää sekä kauppaa kasvua että myöskin ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista yhteisillä hankkeilla

sitten minä ajattelisin myös niin että kun me puhumme rasismin vastustamisesta niin siihen ei vielä liity talous tai se mitä etuja kukin saa tai työllistyykö ihminen ikään kuin se mitä hän antaa yhteiskunnalle vaan se on se perusarvo se perusihmisoikeus ja sen jälkeen tulevat sitten ne muut yhteiskunnalliset keskustelut miten ihmiset tähän yhteiskuntaan sopeutuvat miten me kotoutamme mikä on kenenkin panos tai mikä on muuten tämän yhteiskunnan lainsäädäntö

sen lisäksi meidän vastalauseessamme on myöskin tämmöinen lausumaehdotus jossa me toteamme että koska olemme tietoisia siitä että tämä avioliittolain muutos heijastuu myös laajalti muuhun lainsäädäntöön haluamme että se tehdään huolellisesti ja niin että sille on tarvittava aika

jos minä ajattelen edustaja niikon puhetta tässä salissa niin minusta se on äärimmäisen halveeraavaa se on ihmisen tasa arvoa ja ihmisoikeuksia loukkaavaa ja vähintään tämän uuden avioliittolain täytyy antaa suoja niille jolloin minä kehottaisin myös eduskuntaa pohtimaan onko tämän tyyppinen retoriikka ja puhe enää soveliasta salissa

tai kun minä ajattelen ministeriä jota minä olen monessa kohtaa arvostanut valtavan paljon niin minä en voi kunnioittaa sellaista että aloitetaan esittely siten että sanotaan että esitellään asia vastenmielisesti

vaikka olisi mikä oma vakaumus mutta kun tullaan esittelemään se asia niin täytyy muistaa mistä laista me puhumme että sen takana on ihmisiä perheitä yksilöitä heidän oikeutensa heidän tasa arvonsa heidän hyvinvointinsa

tässä on todella varattu nyt kaikki riittävä aika koko järjestelmän muuntamiseen myöskin ihan väestörekisterikeskuksen näkökulmasta mikä olisi heidän vuosikaareensa ja aikatauluunsa sopiva ja paras mahdollinen ajankohta

arvoisa puhemies

lyhyesti myös kansainvälisestä kehityksestä

viittasin jo tuossa että muissa pohjoismaissa tämä laki on sen lisäksi muun muassa etelä afrikassa espanjassa portugalissa ja useissa latinalaisen amerikan maissa

ei tämäkään tulos ehkä tällä hetkellä ihan alleviivaa sitä meidän tasa arvonäkökulmaamme ja profiiliamme jonka me haluamme kuitenkin meistä myöskin kansainvälisillä kentillä olevan

sitten aivan lyhyesti taloudesta

me toteamme että näiden lausuntojen perusteella meidän mielestämme nämä kustannukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä suhteessa tämän lainsäädännön yhteiskunnalliseen merkitykseen ja painoarvoon ja siihen mikä vaikutus sillä on kansalaisten elämään

arvoisa puhemies

yritin vielä pitää jonkinlaista optimismia yllä mutta tällä hetkellä niin kuin jo tässä todettiin tilanne on äärimmäisen vakava ja näyttää siltä että tuota tavoitetta ei tulla saavuttamaan mikä on moneltakin näkökannalta äärimmäisen surullinen asia

mutta olemme siitä tietoisia ja koska meillä on tämä siirtymäaika myös sen sisällä on sitten mahdollisuus tarkastella vielä laajemmin näitä vaikutuksia ja lakimuutosten yhteydessä tehdä myöskin tarkemmat arvioinnit noista kustannuksista

edustaja eerolalle olisin halunnut todeta että kehitysyhteistyössä ei ole kyse maailmanparantamisesta sinällään vaan puhutaan nimenomaan globaalista kehityksestä ja kasvusta josta myös suomella on mahdollisuus päästä hyötymään

kun me tarkastelemme seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa se on selvästi ihmisryhmä joka tällä hetkellä vielä kokee syrjintää kokee väkivaltaa

me puhumme meidän yhteisestä maailmasta missä sekä arvomaailmalla että taloudella on merkitys myös meidän yhteiskunnan ja maamme taloudelle kehitykselle sekä arvomaailmalle

minkälaiselle yhteiskunnalle ja arvomaailmalle he altistuvat ja mikä vaikutus sillä olisi heidän identiteettinsä kasvulle jos me myöskin tämän lainsäädännön kautta osoittaisimme seuraavalla tasolla että heidän rakkautensa tai perheensä on yhtä arvokas kuin kaikkien muidenkin

eli ei ole mitään syytä lähteä näitä asioita eriyttämään tai leimata niitä jollakin tavalla jotenkin kevyemmäksi tavoitteeksi tai että jos näitä asioita edistää etteikö samaan aikaan oltaisi myöskin huolissaan kotimaassa tapahtuvista asioista ja nähtäisi myöskin merkitystä panostaa näihin

arvoisa puhemies

aika paljon opettajilta on tullut meillekin vastalauseen esittäjille viestiä siitä että kouluilla ei ole tällä hetkellä ikään kuin selvää linjaa mitä saa sanoa tai ei saa sanoa ja silloin se pistää myöskin lapsen ja nuoren epätasa arvoiseen asemaan siinä saako hän tarvittavaa tukea suhteessa nimenomaan juuri siihen omaan identiteettiinsä ja tätä me emme tietenkään halua kellekään lapselle tai nuorelle tai sellaista yhteiskuntaa missä yhtäkkiä tiedon salaaminen tai sivuuttaminen olisi nuoren tai lapsen kasvun ja edun mukaista vaan me olemme kuitenkin aina ajaneet sitä linjaa että mitä enemmän lapsella ja nuorella on tietoa sitä paremmin hän pystyy myöskin tekemään omaa identiteettiään kunnioittavia päätöksiä

arvoisa puhemies

vaikuttavuuden näkökulmasta asetettujen tavoitteiden täytäntöönpano on aika tärkeässä roolissa

me olemme eduskunnan väestö ja kehitysryhmän sekä perjantai ryhmän kanssa vetäneet hyvää työtä vieläkin paremmin dialogikeskustelusarjaa missä me olemme tuoneet yhteen kaikkia eri kehitysyhteistyösektorin toimijoita

konsulttitoimistoja siellä on ollut myöskin ulkoministeriöstä aluepäälliköitä sitten meillä on nyt tulossa myöskin kaupalliset yritykset tutkimuspuoli yliopistot

tätä olisi tärkeää tulevaisuudessa kehittää ja ylipäätään tämän talon ja järjestelmän ikään kuin kansalaisaloitteiden puolella olemista että me emme täällä debatoi sitä ovatko ne arvokkaita ja tärkeitä vai eivät ja pitäisikö kansaa kuunnella tai ei vaan että ne ovat ikään kuin se jakamaton arvo ja pyritään niitä mahdollisimman hyvin tässä talossa edistämään

siellä nostetaan esille valtioneuvoston perus ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston muodostaman työryhmän raportti jonka mukaan seksuaali ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjintä työpaikoilla ja oppilaitoksissa on vielä yleistä

yksi asia mikä on käynyt erityisesti ilmi on asiantuntijuuskysymys

kun meillä on nyt hienot läpileikkaavat tavoitteet tasa arvon edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä niin miten tärkeää on se että jo siinä vaiheessa kun hankkeita rakennetaan tämä asia pidettäisiin mielessä asiantuntijanäkökulmasta niin että hankkeisiin on varattu tarpeeksi rahaa sille

raportti tuo myös esille perheiden asemaan liittyviä ongelmia jotka johtuvat pääasiassa siitä että perhelainsäädäntö ei tunnista yhdenvertaisesti sateenkaariperheitä

se on aika merkittävässä roolissa vaikuttavuuden näkökulmasta että tiedetään mitä nämä tavoitteet tarkoittavat ja että meillä on ihmisiä jotka osaavat niitä käytäntöön panna ja näkevät myös yksittäisissä hankkeissa näiden tehtävien roolin

arvoisa puhemies

euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliiton solmimiseen on kuitenkin katsottu kuuluvan valtioiden harkintamarginaaliin ja meidän näkemyksemme mukaan tämä tarkoittaa sitä että kunkin valtion tulee ratkaista onko olemassa hyväksyttäviä perusteita joiden nojalla oikeus avioliittoon voidaan evätä

seuraavaksi haluan lyhyesti nostaa esille myöskin adoptiokysymyksen koska tähän tasa arvoiseen avioliittolakiin sisältyy samaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptioon ja tietenkin tässä kohtaa vielä jos täsmennetään puhutaan nimenomaan oikeudesta päästä adoptioneuvontaan

haluamme korostaa sitä että edelleen samat asiantuntijat arvioivat jokaisen perheen ja kodin ja heidän soveltuvuutensa adoptiovanhemmiksi sille kyseiselle lapselle joka aina missäkin tilanteessa on esillä

tälläkin hetkellä on jo mahdollista perheen sisäinen adoptio mutta me katsomme että olisi paljon parempi että jos on samaa sukupuolta oleva pari molemmat olisivat tuon adoptioprosessin alusta asti jo tässä neuvontavaiheessa mukana jolloin myöskin tämä toinen puoliso arvioidaan sen adoptiolapsen erityistarpeiden näkökulmasta

varsinkin kun puhutaan ulkomaisista adoptioista vielä tärkeämpää on se perehtyminen siihen mitä esimerkiksi tarkoittaa se kun lapsi tulee toisesta kulttuurista suomalaiseen kulttuuriin

nyt jos me emme toteuta tätä lakia se mahdollinen toinen kumppani ei saa tätä informaatiota sitä samaa perehdytystä eikä välttämättä ole samalla tavalla silloin myöskään valmistautunut tämän lapsen tuloon perheeseen

sekä tulevat että jo vireillä olevat adoptioprosessit on mahdollista turvata sopimalla luovuttajamaiden kanssa kahdenvälisesti että niiden halutessa lapsia ei luovuteta samaa sukupuolta oleville pareille

lisäksi adoptiontarjoajien on mahdollista hakea uusia luovuttajamaita jotka hyväksyvät adoption samaa sukupuolta oleville vanhemmille

on myös huomioitava että yksikään kansainvälisiä adoptioita tarjoava taho ei ole asiantuntijalausunnoissaan vastustanut tätä avioliittolain muutosta

tämä on hieno lakiesitys ja täällä on paljon pidetty hyviä puheenvuoroja ja tuotu hyviä kohtia esille

arvoisa puhemies

olin erityisen iloinen kun ministeri omassa puheenvuorossaan sanoi että ikään kuin tämmöinen siiloihin ja eri ryhmiin jakamisen aika on ohi että se on takapajuista koska näen että se on nimenomaan alku juuri sille että toteutuu myöskin tämä yksilöllisyyden tavoite että jokainen tulisi nähdyksi tasa arvoisena yksilönä ja myöskin vanhuksena jonka ääni kuuluu jolla on myöskin mahdollisuus vaikuttaa niihin omiin palveluihinsa ja myöskin koko omaan yhteisöönsä

me haluamme siitä sanoa sen että jos me katselemme meidän lainsäädäntöämme meillä on säädetty laki hedelmöityshoidosta meillä on perheen sisäinen adoptio mahdollista ja meillä on myöskin samaa sukupuolta olevat parit jotka voivat toimia esimerkiksi sijaisperheenä nämä ovat kaikki lainsäädäntöä joka on jo tehty lapsen edun näkökulmasta ja katsomme että ne ovat kaikki lainsäädännöllisiä toimia joilla on jo lähdetty laventamaan yhteiskunnan käsitystä perheestä ja vanhemmuudesta ja kaikissa näissä on ollut takana lapsen etu ja silloin me katsomme että tasa arvoinen avioliittolaki ei muuta lapsen etua vaan päinvastoin se jatkaa tätä kulttuurin muutosta ja siten myöskin vain entisestään vahvistaa lapsen etua

tietyllä tavalla ehkä tiettyjä tabualueita myöskin kun puhutaan vanhusten seksuaalisuudesta ja ehkäisypalveluista sukupuolitaudeista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista vanhuksista sekä myöskin hiv vanhustyöstä ja siihen kuuluvista palveluista

nostaisin esiin myöskin kulttuurisen vanhustyön sekä ikäpolvihankkeen missä esimerkiksi tehdään nuorisotyötä ja vanhustyötä yhdessä niin että eri ikäpolvet kohtaavat koska minä koen että myös ymmärrys eri ikäpolvien välillä auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa aidolla tavalla

aivan lopuksi haluan todeta että esitän että otamme vastalauseessa esitetyt lakimuutosehdotukset ja niiden perustelut käsittelyn pohjaksi

jo tämän jälkeen olemme pari puheenvuoroa ensin alkuun esitti selkeän

debatti ansiosta musteni

kiitos

arvoisa puhemies

yleisradio on ehdottomasti meidän kansallisen muistimme arkisto kulttuurin ja tasa arvon edistäjä

kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

olisin kysynytkin ministeriltä onko tästä suunnitelmia miten voitaisiin avata ja pohtia mitä se julkisen palvelun kanavien tehtävä tänä päivänä tarkoittaa ja millä tavalla kansalaiset siitä todella voivat hyötyä ehkä kärkenä vielä ennen kaikkea nuorten aktivoiminen ja demokratiakasvatus